nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskusteluun päin

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnän mutaiseen lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on

käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä löysi keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen kerta jolloin päättynyt lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä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

yleiskeskusteluun pääsee nyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän syksyn seitsemäs asian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on lähtenyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

myös keskustelu on pysähtynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt ja ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

toiseen käsittelyyn esitellään päiväystyksen yhdeksässä asiat nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

haluaako ministeri risikko vastata

no niin sitten edustaja niikko

on nähty asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnalle annettava olla lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen neljäs paasio poimii puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväystyksen neljäs asian käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön viekin mutta itse lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt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

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakers on toinen kerta väitteitä ja

toisen käsittelyn ystävänpäivä on yhdestoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu kun pääsee nyt eduskunta hyväksyi ryhmä käsitteli fyysiseltä on päätynyt lakien tultua alger n toinen käsittely päättyy tänään

sitten puhujalistaan

toisen käsittelyn esitellään päiväys kahdestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskusteluun pääsee eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisältää väitetyt latojen rakennusten toinen käsittely käydään eduskunta hyväksyi mietintönsä välttämään naisia ollut käsityöt

ja nyt siirrymme puhujalistaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivä viides asiat poimienius lehdot täyttä asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta on keskustellut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

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällyttää

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia voimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen eduskunta pysyi ensimmäisen käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakien hylkäämisistä ja kiersin toinen käsittely päättyy vesiolot käsityöt

toisen käsittelyn estellä päivän neljästoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelutta

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällötön päätyy hallituksen esitykseen sisältyä ensimmäisestä saara sataseitsemänkymmentä neljänteen ja saaresta seitsemäs kymmenettä kuudes tasataan seitsemänkymmenenkahdeksan lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden seuran jo seitsemännenkymmenennenyhdeksän

edustaja katainen

eduskunta pysyä ensimmäinen käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen

osittain ainoan osittain toisen käsittelyn ystävänpäivä on viidestoista sija ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu on pään eduskunta hyvä soitin hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisältää päätyy lakiehdotukset lakers antoi liittoa pitäisi lakiehdotuksista

voimme neuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään hallintovaliota ensimmäisen käsittelyn esitellään päivystyksen kolmas aasian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

toisen käsittelyn esitellään päiväretken kuudestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu on nähty hyväksi ensimmäinen käsittely sen sisältö on päätynyt lakia lakers antoi ne käsittelevät yhtä jalkaa sitten toisen käsittelyn esillä päivän seitsemäntoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä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

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten yhtiöllä on päivystyksen kahdestoista asia kuin minusta ehdotetaan siellä käy sosiaali ja terveysvaliokuntaan

edustaja heinonen

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on pääätö

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides sija voimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisältö ja päätetyt lakiehdotukset lakia

toinen käsittely päättyy kello

sitten siirrytään puhujalistaan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

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsitöissä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen laatia toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsitelty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

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään pääty vasojen lakien toinen ottelu on päättynyt ja

kaksi vastauspuheenvuoroa edustajat rossi ja kiviniemi

lähetekeskustelua varten niistä on päivystyksen yhdeksästoista asian puiminen neuvosto ehdotti että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelu edustaa tiilikainen on poissa

keskustelu kun pääsee taas ylläpitää valtion tai

tämä debatti päättyy siihen että ensimmäinen allekirjoittaja saa puheenvuoron ja sitten ministerit mini remun edustaja soini täällä

kohteen kaksikymmentäyksi viokaksikymmentäneljä asioiden osalta eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikkona kolmastoista yhdettätoista kaksituhattakolmetoista kello neljätoista eduskunta ei siis

keskustelu keskustelu on päättynyt poimi neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kymmenessä asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän viides asian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on tänään ensimmäisen käsittelyn esitellään päivetyksen seitsemäs aasian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

yritän lähetekeskustelua varten esitellään päiväys neljäs sija kun puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön ja mutkaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

osittain ainoan osittain toisen käsittelyn esitellään päiväystyksen kuudessa asiaa ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelua

eduskunta hyväksyy sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään täytetyn latuja

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt tai se on loppuunkäsitelty

toiseen käsittelyyn esitellään päivä on seitsemäs asian nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päätetty

asia jää siis pöydälle

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt tai sillä

eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina kahdestoista neljättä kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista

muussa tapauksessa asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon jos ei ehdoteta mitään

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

nyt kymmenittäin raa sti mutta yhtään mitään taso vaihtui

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

niiden hyödyt pyöritti

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemässä asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

lähelle asiakkaita

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin huutaisin lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on pysähtynyt ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen viides asian käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asian käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kuudestoista asian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

ensimmäisen käsittelyn esitellä päivystyksen kuudessa asian käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

keskustelu on pysähtynyt naisia lähetetään hallintovalita ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen viidessä asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

tämä aloite näyttää poikivan laajan keskustelun

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu kun pääsee nyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällöstä

akerin ensimmäinen kerta päättynyt ensimmäisen käsittelyn esitellä päivystyksen viidestoista asian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö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

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä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

kiitoksia että ministeri on ollut loppuun asti

autokouluopetuksella tavoiteltujen liikenneturvallisuushyötyjen kompensoimiseksi yksityisopetuksen ohjausta lisättäisiin opettajan koetta kehittämällä

ensimmäisen käsittelyn esitellä päivän kahden asian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön viety takaisin lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen viides sija vuonna puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan